kysymykseksi kuitenkin jää se että vaikka kuinka hyvin olisi suunniteltu käytännön elämä on usein erilaista eri paikoissa ja suomen kaltaisessa maassa maakunnat poikkeavat toisistaan niin merkittävästi että täydellistä toimivaa suunnitelmaa ei ole mahdollista tehdä

tämän johdosta olisi olennaista että valtio jatkossa nopeasti seuraisi tilannetta johon muutos on eri maakunnissa johtamassa ja ryhtyisi aidosti vertailemaan kunnallishallinnon ja maakuntahallinnon välisiä yhteistoimintaratkaisuja ja hakemaan niistä parhaat käytännöt ja levittämään tätä käytäntöä mahdollisimman laajasti soveltuvin osin

suomessa on yksi merkittävä kokeilu täällä mainittu kainuun maakuntakokeilu joka sille alueelle saattaa olla sopiva

mutta mielenkiintoista on nähdä että väestöpohjaltaan suurimmat kaupungit ovat selkeästi useita maakuntia monin verroin isompia

toki on myös myönnettävä se että suomen kaksikielisyys asettaa omia haasteitaan ja väestörakenne muutenkin ja alueelliset edut johtavat siihen että yhtä yleistä mallia on vaikea löytää

hitaasti ja moniportaisesti tämä järjestelmä suosii sellaisia globaaleja kaivosyhtiöitä joilla on aikaa odottaa ja aikaa käynnistää eri puolilla maailmaa kaivoshankkeita

totuus lienee se että suomessa monet asiat toimivat varsin hyvin ja syrjäisestä sijainnista huolimatta suomalainen työ on käynyt toistaiseksi varsin hyvin kansainvälisillä markkinoilla kaupaksi

niin suurta yksityistä pääomaa ei näytä olevan saatavissa joka uskaltaisi ottaa kantaakseen pitkän riskin josta ei tiedetä tuleeko koskaan voittoa

se on niitä harvoja osa alueita joissa kansallisesti voidaan tehdä varsin vapaasti vielä päätöksiä

kookkaita kotiuttajia kohti siirtohinnoilla kotiutettaviksi voitot muihin maihin siten että suomen valtio ei myöskään näistä voitoista saa sitä mikä sille kohtuudella kuuluisi

epäilen että tähän asiaan joudutaan vielä palaamaan jos suomalainen kaivosteollisuus joutuu niin kuin epäilen huonompaan asemaan suhteessa ulkolaisiin yhtiöihin

arvoisa puhemies

ehkä enemmänkin olisi oikeastaan meille kuulunut kun maailmanlaajuinen talouslehti julkaisi arvion jonka johdosta suomi sijoittui ensimmäiseksi maailmantasoisessa kilpailussa maana jossa on parasta asua

arvoisa herra puhemies

jotenkin viime vuosikymmenten aikana on syntynyt semmoinen olettama että osakeyhtiömuoto olisi jotenkin tehokkaampi kilpailukykyisempi ja sen johdosta on avattu markkinoita

monessa muussa tutkimuksessa kuten myös tässä todettiin kuitenkin että suomen työmarkkinat ovat poikkeuksellisen jäykät minkä seurauksena työmarkkinat eivät toimi siten kuin pitäisi

muun muassa on syytä vielä jälkeenpäin pohtia mitä tuli tehdyksi kun autokatsastus yhtiöitettiin ja luovutettiin minkä seurauksena sitten syntyi paikallisia monopoliyhtiöitä jotka kyllä osaavat hinnoitella tällä hetkellä auton katsastuksen ihan omilla perinteisillä monopolistiyhtiön tavoilla

koska jos tämä kriisirahasto onnistuu ylläpitämään pankin toimintakykyisenä pankki jatkaa toimintaansa todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin kannattavana

markkinatalous toimii silloin hyvin kun on riittävän monta myyjää ja riittävän monta ostajaa ja kaupanteko on tasaista siten ettei synny tilannetta jossa joku voidaan poistaa markkinoilta ja vähitellen saavuttaa monopoliasema

tässä ruokahuollossa varmaan on syytä pohtia ennen kuin yksityistäminen mahdollisesti tehdään että syntyy aito markkinatilanne jossa sitten kilpailua käydään

on oikeastaan mielenkiintoista myös pohtia sitä että puhutaan työmarkkinoista mutta kansantaloustieteen termien mukaisesti itse asiassa kyseessä on kartelli

niin kuin täällä todettiin jo aikaisemmassa puheenvuorossa islantilaiset pankit jotka tulivat suomen markkinoille käyttivät erittäin aggressiivisesti korkoa saadakseen talletuksia ja ehkä arvioivat tilanteen väärin

ja siinä mielessä tämä asetelma suomen kannalta nyt ei ole kovin hyvä

mutta kun ongelma työttömyys myös korkeasuhdanteen aikana on varsin korkealla on tähän asiaan pyritty jo aiemmin löytämään ratkaisua

minun mielestäni olisi parempi jos se todella voisi olla sellainen että se omistusoikeus syntyisi siihen pankkiin jota tuetaan tämän rahaston kautta ja joka sitten voitaisiin markkinoilla aikanaan myydä edelleen jos ei siitä haluta pitää kiinni

edellinen suuri ponnistus kulki sata komitean nimellä mutta sen aikaansaannokset jäivät suhteellisen vähäisiksi ainakin suhteessa niihin toiveisiin joita siihen asetettiin

osmo soininvaara ajattelija entinen kansanedustaja entinen ministeri omassa kirjassaan kuitenkin toteaa että monet yhteiskunnan asiat muodostuvat vähistä päätöksistä ilman varsinaista kokonaissuunnitelmaa

työmarkkinat työllisyys on tyypillinen esimerkki siitä kuinka yksittäiset päätökset vuosikymmenten aikana voivat johtaa huonompaan tilanteeseen kuin alun perin oli lähtöasetelma

työnantajat pitävät lievää työttömyyttä hyvänä koska sen seurauksena neuvottelutilanteessa liukumat ja palkankorotukset pysyvät kohtuullisina

sen johdosta useimmat ihmiset pelätessään työttömyyttä liittyvät ammattijärjestöihin jos järjestöllä on neuvotteluvoimaa ja ennen kaikkea työttömyysturvaa joka on ansiosidonnaista tarjolla

pienempien yritysten tai yksittäisten yrittäjien kyky palkata työvoimaa on sen sijaan monista lainsäädännön seikoista johtuen heikko

se riski että työntekijä ei selviydy ja työnantaja joutuu lopettamaan työsuhteen on tällä hetkellä juridisesti ja taloudellisesti niin suuri että yksittäisen pienen yrittäjän riskinkantokyky ei työvoiman palkkaamiseen yllä

sinänsä tämä riski olisi vakuutettavissa jakamalla riskiä tavalla tai toisella kaikkien osallistujien eli elinkeinonharjoittajien kesken

edellisessä sata komiteassa etujärjestöt asettivat parhaimmat neuvottelijat vahtimaan ennen kaikkea saavutettuja etuja eivätkä niinkään pyrkineet ratkaisemaan työttömyyden tai jäykkien työmarkkinoiden ongelmia

tässä asiassa mielestäni kuitenkin valtion intressi ja yhteiskunnan kokonaisetu vaatisi muutosta ja se tuskin syntyy etujärjestöjen toimesta

voisin kuitenkin kuvitella että valtiovarainministeriön työ ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön kansliapäälliköiden rooli olisi sellainen että he voisivat käynnistää uuden sata komitean työn tai jatkaa siitä mihinkä komitea jäi

heillä oli elämä edessään he asettivat suuria toiveita elämälle

suomalaiset eivät osaa arvostaa sitä luomuruokaa joka oikeastaan on ollut aina luomuruokaa sienet marjat riista kotimaiset kalat jopa vesi jopa ravut ja kai biologi tai eläintieteilijä toteaisi niin nahkiaisestakin joka taitaa olla niin sanottu ympyräsuinen mutta myös poro

olemme saaneet nämä erityisjärjestelyin ja ottaisimme niitä joka päivä jos vain voisimme varmistua siitä että niitä myös tulisi

minulta on kysytty brasiliassa voisiko sinne brasiliaan toimittaa suomalaista aitoa käsittelemätöntä vettä

me suomessa emme ymmärrä että mustikkaan sisältyy terveysvaikutteisuutta ja moneen muuhunkin sellaista aromaattisuutta että todellinen kokki ymmärtää näiden raaka aineiden merkityksen ja osaa myös hinnoitella aterian siten ettei se nyt ole aivan siinä meidän totutussa hintatasossamme missä silakkapihvejä meillä syödään

tässä raportissa aivan oikein on keskitytty ruokahuoltoon mutta kansantalouden ja yleensä alueellisen työllistymisen kannalta näiden alkuperäisten luomuruokien jatkojalostaminen saattaisi olla merkittävä mahdollisuus

se että ulkolainen alkoi kerätä herkkutatteja ja organisoida ja vie niitä italiaan olkoon esimerkki siitä että keräilyjärjestelmä pitää saada ensiksi kuntoon jotta ylipäätänsä ostaja olisi pysyvästi kiinnostunut näistä erikoisuuksista joita meidän luontomme ainutkertainen luonto tarjoaa

arvoisa herra puhemies

nyt on suunnilleen kulunut viisi kuukautta siitä kun lehman brothers merkittävä investointipankki joutui selvitystilaan yhdysvalloissa

aikanaan pääministeri holkeri totesi että silakka on hieno kala

ei pelkästään suomen osalta voida sanoa vaan mielestäni myös ruotsin yhdysvaltojen ja koko eun osalta voidaan todeta että tilanne on tullut niin yllättäen että valmiussuunnitelmat ovat olleet puutteellisia tai ainakin heikosti valmisteltuja

skenaariotyöskentelyä tällaisen tilanteen varalta ei ilmeisesti ole vaikka suomi sinänsä maanpuolustuskurssien sekä sitran järjestämien talouspolitiikan johtamiskurssien avulla on yrittänyt pitää osaamista yllä

tätä on mahdotonta selittää japanilaisille jotka näkevät kuinka paljon meillä olisi sellaisia vesistöjä joissa voisi viljellä jopa kaiketi sitä ahventa

myöskään teoreettisesti tähän tilanteeseen ei ole osattu juurikaan varautua

sen sijaan eräs kummallisuus on syntynyt sen takia että kalamarkkinoille niin sanottu kassilohi on tunkeutunut voimalla joka on häirinnyt koko kalanjalostamista ja kalastamista

mitä opimme

olisi pitänyt varautua myös taloudelliseen riskiin jossa keskeisin tuotannon väline raha jumiutuu pankkijärjestelmän epäluottamuksen takia

toki olemme osittain itsekin syypäitä sen takia että aikanaan hylje sinänsä söötti eläin sai niin suuria rauhoitusalueita että perinteiset kalastajat ovat hermostuneita siitä että hylje pilaa saaliista suurimmat ja parhaimmat useimmiten lohikalat

pyysin puheenvuoron sen takia etten ole varma onko tämä ajatus millä on päätetty tukea innovatiivisia ratkaisuja tai tuotekehitystä niin selkeä käytännössä ettei synny tulkintaepäselvyyttä kenelle kuuluu kenelle ei

sinänsä reservin kapteenina vähän huolestuttaa kun armeija marssii vatsallaan tai mahallaan miten se vanha sanonta menee ja kriisin aikana joukkojen huoltaminen kyllä tuntuu vähän etäiseltä jos se yksityiseltä yhtiöltä ostettaisiin

varsinkin palvelualalla usein tuotekehitys tai palvelun kehittäminen tapahtuu niin normaalin työn yhteydessä että on vaikea määritellä mikä se osuus siitä kokonaisuudesta on

aivan rannassakin meidän siimassamme neljä viidestä lohesta oli siinä sipoon edustalla hylkeiden pilaamia arvottomia

jos se on julkisen vallan lailla suojaama monopoli sen omistaja toimitusjohtaja henkilökunta voivat olla aika turvassa eikä heidän tarvitse ottaa samalla lailla asiakkaiden tarpeita huomioon

tekisi mieli epäillä että tekesin määrärahojen korottaminen jos se voidaan kohdentaa ja jokainen tapaus käsitellä erikseen kohdistuu tehokkaammin valtion kannalta tuotekehitykseen jos nyt sitä vaihetta erityisesti halutaan vauhdittaa

kansantalouden ja kansanterveyden kannalta se että kalaa käytettäisiin aidosti useammin ja myös opittaisiin raakakalan käsittely olisi myös pidemmän päälle tervetullutta

toinen asia on se että pitäisi ehkä saada kasvuyrityksiä enemmän jolloin ehkä nykyinen yritysverotus joka tulee vaalien jälkeen uudelleen tai ainakin hallitusohjelmassa esille voisi olla paremmin se keino jolla vauhditetaan koko suomalaista yrityskenttää enemmän kasvuhakuiseksi

kyllä palveluseteli joka annetaan asiakkaalle jonka perusteella hän voi valita sen hammaslääkärin jolla hän haluaa käydä tai sen päiväkodin johon hän haluaa lapsensa laittaa tuo markkinaehtoisuutta ja asiakkaan valintamahdollisuuksia ja saattaisi myös johtaa siihen että kilpailun kautta kaikki asiakkaisiin liittyvät palvelut paranisivat vähitellen

ehkä mielenkiintoisin yksityiskohta on se että kun lohen kasvatus ja viljely ja aikanaan myös vapaaksi päästäminen on osa itämeren kalakantojen suojelua lohen kalastus tapahtuu pitkälti avomerellä

mielestäni nykyinen verojärjestelmä johtaa sen jälkeen kun yrityksessä alkaa olla miljoona euroa omavaraisuutta uudelleen harkintaan kannattaako kasvattaa vai kannattaako sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin mikä riskien voiton suhteen on selkeästi usein edullisempaa kuin oman liiketoiminnan kasvattaminen

arvoisa herra puhemies

toivon että ministeriössä vielä mietittäisiin voisiko suomi olla gourmetruokaloiden tavarantoimittaja hintatasolla jolla ei olla enää bulkkitavaroiden kanssa tekemisissä

minun mielestäni ed

jos sitten vertaa vastaavaa investointivaihtoehtoa kiinteistöihin niin siinä vakuusarvo kun sitä voidaan myös vivuttaa ulkopuolisella velkarahalla aika pitkälti ehkä pitkälti yli puolenvälin johtaa siihen että investoinnit eivät ole toiminnalliseen tuotannolliseen talouteen enää sitä kuin olisi kansantalouden kokonaisedun mukaista

yksi saattaa olla se että elinkeinorakenne muuttuu palveluvaltaiseksi jolloin ei tarvita investointeja niin paljon suhteellisesti per työpaikka kuin teollisessa toiminnassa

arvoisa herra puhemies

irlannin talous on pitkälti saatu liikkeelle aikanaan sillä että irlannin valtio on antanut verovapaita vuosia investointiavustuksia sekä pitänyt yhtiöverokantaa kilpailukykyisenä ei suinkaan kuitenkaan euroopan unionin alhaisimpana

arvoisa herra puhemies

sen sijaan voisi sanoa että suomen edun mukaista on ylläpitää irlannin maksukykyä ja kilpailukykyä ja osa on se että irlannin yhtiöverokanta on näin alhainen

tästä samasta asiasta aiemmin käydyssä keskustelussa tulin maininneeksi että turpeennostotekniikka voisi olla täysin toisenlainen

mielenkiintoista on myös havaita se että uudet yrittäjät jo alun alkaen ovat päättäneet etteivät he ryhdy työnantajiksi

tämä nykyinen turpeennosto joka pohjautuu laajaan pinta alaan ja siitä kuorittavaan kerrokseen joka kuivataan kesän aikana aumoissa on ympäristön kannalta haasteellinen

syynä on se että ensimmäisen työntekijän aiheuttamat kustannukset ja ennen kaikkea riski siinä tilanteessa että työntekijä ja työnantaja eivät ole toisiinsa pidemmän päälle tyytyväisiä työsuhde purkautuu tai asianosainen irtisanoutuu tai työsuhde muuten päättyy on yrittäjälle niin suuri taakka kannettavaksi että hän välttää sen ottamista

julkisen palvelun mainososuus muistuu nyt mieleen

tämän jälkeen vapon turvelaitetuotanto on myyty tamperelaiselle konepajalle joka ilmoitti että he kehittävät toisenlaista tekniikkaa joka pohjautuu edellä mainittuun savennostotekniikkaan

tätä työttömyyden ongelmaa ratkaisi sata komitea jonka aktiivisena jäsenenä osmo soininvaara julkaisi vastikään kirjan sinänsä hyvää luettavaa meille kaikille

se että tällä hetkellä sanomalehdistö ennen kaikkea ehkä maakunnallinen ja valtakunnallinen sanomalehdistö on ongelmissa on monitahoinen ongelma tai syyt ovat moninaisia

silloin tämä vesistön hallinta niin ettei sinne pääsisi kuiva ainesta tuulen mukana olisi paljon helpompaa koska kaivamisen yhteydessä vesi voidaan suodattaa pakatakin turve saman tien jos näin halutaan ja koko prosessi olisi luonteeltaan toisenlainen

mutta viime kädessä jäin miettimään jo silloin kun komiteamme nimitettiin voiko ylipäätänsä odottaa että se saavuttaisi joitain merkittäviä toimenpide ehdotuksia jotka olisivat myös vietävissä läpi

täällä mainittu google ei vaikuta sanomalehdistöön kovin paljon mutta se voi vaikuttaa siihen miten aikakauslehdet tai televisio menestyvät

kun yli sata jäsentä koottiin todettiin että galleria sisältää työmarkkinaosapuolten parhaimmat voimat jotka ovat osoittautuneet hyviksi estämään muutoksia

google on hyvä esimerkki siitä kuinka uusi teknologia on tehnyt maailmanlaajuisen median erittäin houkuttelevaksi niille jotka haluavat kohdentaa mainontaa yksilötasolla

oletettavasti nämä ympäristövaikutukset olisivat nykysysteemiin nähden minimaaliset ja on toivottava tietysti että turpeennosto täten voitaisiin toteuttaa mahdollisimman lähellä niitä lämpövoimaloita jotka tarvitsevat turvetta

kolmen kansliapäällikön voimin asia varmaan voitaisiin paljon helpommin ratkaista koska pidäkkeitä ei olisi niin paljon kuin sellaisilla henkilöillä jotka toivovat tulevansa joskus jossain elimessä vielä uudelleen valituiksi

luulen että kehitys tulee siirtymään edellä mainittuun tapaan ja tämä pintakuorintatekniikka jää unholaan

sen seurauksena myös sanomalehdistön kyky palvella kaupallisia intressejä eli mainostajia on heikentynyt ja sen talous on joutunut vaakalaudalle

sosiaali ja terveysministeriön kansliapäällikköä tarvittaisiin kuten työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikköä ja ehkä vielä valtiovarainministeriönkin kansliapäällikkö olisi paikallaan

eräs ehdotus jonka tein työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö erkki virtaselle oli seuraavan kaltainen ja hän piti sitä innovaationa

kun nykyinen neljän kuukauden koeaika on osoittautunut asiantuntijatehtävissä varsin vähäiseksi ajaksi jolloin työnantaja mielellään näkisi pidempää koeaikaa koska nyt koeaika menee suunnilleen koulutukseen ja itsenäistä työntekoa koeaikaan ei juurikaan vaikka peruskoulutus olisi tehtävän mukainen jää jäljelle koeajan pidentäminen vuoteen helpottaisi ennen kaikkea tätä työhönottokynnystä koska koeaikana puolin ja toisin irtisanomisaika on päivä

kyllä sillä että yle antaa ilmaiseksi nettisivut on välillinen vaikutus siihen ettei sanomalehdistö voi omille nettisivuilleen panna hintaa

sillä on myös se seuraus ettei sanomalehdistö voi kovin herkästi käyttää ylen uutisia omassa tuotannossaan koska vastaanottaja sanoisi että hän on saanut tämän jo ilmaiseksi

ja kun ylellä ei ole tuottovaadetta se pystyy tekemään joitain sellaisia ohjelmia jotka tuntuvat aivan mahdottomilta muille medioille esimerkiksi se että yle tekee etelä afrikassa mannerheimista afrikkalaisen näköisen ja pitää sitä hyvänä juttuna

jos minä kustantajana olisin syyllistynyt samaan niin luulen että henkilökunta olisi pyytänyt audienssin ja sanonut eero voisitko mennä vähän pidemmälle lomalle

tällä järjestelyllä ennen kaikkea nuorten työllisyys saataisiin käsitykseni mukaan paremmalle tolalle koska nuorten ihmisten kohdalla heillä ei yleensä ole aikaisempia referenssejä

eli yle on pyrkimässä katsojamäärissä ja muutenkin sille samalle reviirille jossa lehdistö on jo

ei voida vedota aikaisempaan työsuhteeseen korkeintaan koulutukseen tai muuhun vastaavaan mutta varsinaista työkokemusta heillä ei ole työmarkkinoilla heidän sinne ensimmäistä kertaa tulleessaan tarjolle

kun suomi ryhtyi eduskuntavaalien jälkeen vaatimaan vakuuksia ehkäpä toinen vaihtoehto olisi ollut parempi nimittäin vaatia siitä lähtökohdasta kreikan talouden tervehdyttämistä että veronkanto olisi annettu esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston siunauksella euroopan keskuspankille tai jollekin sellaiselle toimijalle jolla ei ole paikallista intressiä välttää veroja

vaikka nimet menivät vähän ristiin tässä niin ajatukset kyllä ovat aika pitkälti samanlaisia kuin mitä tässä jo edustaja sipilällä oli ehkä johtuu siitä että meillä molemmilla on pitkä yritystausta

uusille markkinoille tuleville työntekijöille avautuisi mahdollisuus näyttää taitoa päästä sosiaaliseen verkostoon työyhteisöön ja työelämään kiinni

on tietysti vaarallista jos suomi menettää kolmen an luottoluokituksen eikä välttämättä se pysähdy siihen että menetetään yksi porras vaan itse asiassa voi olla monen portaan menetyksestä kyse

siellä todetaan että katso julmia tosiasioita suoraan silmiin älä toivo pane toimeksi keskity olennaiseen seuraa saavutatko tulostasi muutamia hyviä periaatteita joiden mukaan voisi tätä suomenkin tilannetta arvioida

ensinnäkin on jo pitkään ollut nähtävissä että maamme kyky käydä kauppaa on heikentynyt

varsinkin silloin kun yhteiskunta lupaa uusia palveluita kuten hammashoito niin julkisen sektorin volyymin kasvattaminen siinä vauhdissa on hidasta mutta sopimalla yksikköhinnoista antamalla vouchereita saataisiin myös paikallinen yksityinen sektori eli hammaslääkärit mukaan niin etteivät odotusajat eikä asiakkaan tilanne heikkenisi et cetera